seuraavan esityksen siitä miten sote järjestelmä toteutetaan tulee sisältää paitsi esitys siitä mikä on hallintomalli myös esitys siitä mikä on rahoitusmalli ja minkälaiset vaikuttavuuden arviot tästä mallista voidaan tehdä

nyt kuitenkin kysymys kuuluu mitä tässä budjetissa tehdään tai mitä aiotaan tulevaisuudessa tehdä sen eteen että opinto ohjaus toisella asteella paranisi

laki on järjetön koska opiskelijan ei olisi järkevää valmistua jos hän sillä menettäisi mahdollisuuden toisen tutkinnon opintotukeen

nimittäin tällä viikolla ilmestyneen lukiolaisten tutkimuksen mukaan lukioissa opinto ohjaus on erittäin huonolla tolalla sitä ei ole juuri ollenkaan ja myös ammatillisen opetuksen puolella jolla keskeyttämisluvut ovat suuria sielläkin opinto ohjauksessa on suuria puutteita

eikö nyt ole tärkeää se että katsotaan ne mallit joita perustuslakivaliokunta on esittänyt niitähän on ollut kolme ja sitten teetetään selvitys näiden mallien vaihtoehdoista ja laskelmista toteutetaan laajapohjainen kuuleminen ja niin edelleen eikä lähdetä tekemään hätiköityjä lin jauksia vaan tehdään nyt huolellinen valmistelu

toiselta asteelta valmistuvan pitäisi osata valita oikein ja tietää mitä hän haluaa tehdä lopun ikäänsä ettei vain putoa tyhjän päälle

lakiesitys merkitsisi myös paluuta luokkayhteiskuntaan jossa mahdollisuus opiskella riippuu kotitaustasta ja vanhempien varallisuudesta

meillä on suomessa noin satasivuinen lainsäädäntö joka koostuu lukuisista opintotukia koskevista erillisistä laeista elikkä erilaisista opintotuista erilaisiin elämäntilanteisiin

tällainen lainsäädäntöpumaska pitäisi heittää saunan pesään ja tällaisten lakiesitysten sijasta me tarvitsisimme opintotukilain kokonaisuudistuksen joka tekisi mahdolliseksi opiskelun elämäntilanteesta riippumatta

valtiovarainministeri urpilainen mainitsitte alkupuheenvuorossanne sen että työllisyysastetta yritetään nostaa muun muassa sillä että nyt säädetään uusista suojaosista asumistukeen ja työttömyysrahaan ja nämä ovat erittäin tärkeitä uudistuksia

hallituksen romukopassa on varmasti vielä tilaa tällekin laille

kiitos

arvoisa puhemies

hallitus teki rakennepäätöksissään sen tärkeän periaatteellisen päätöksen että nyt tullaan todellakin tarkastelemaan vähimmäistyökyvyttömyyseläkettä ja sitä voitaisiinko siitä poistaa työnteon esteitä

yleensä on tarjolla vain pätkää tai sijaisuutta ja nämä suojaosat auttavat nimenomaan siihen että kaikki lyhytkin työ on kannattavaa

kysyisin

onko valtiovarainministeriössä vielä suunnitteilla joitain parannuksia tähän suuntaan esimerkiksi yrittäjien sosiaaliturvan suhteen asumistuen tai toimeentulotuen suhteen

arvoisa puhemies

asko seljavaaran kanssa yhtä lailla sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä huolestunut siitä mitä sille tutkimukselle sen substanssille tapahtuu täällä uudessa laitoksessa

voitaisiinko ajatella että lakiesitys siitä että saataisiin lineaarinen malli työkyvyttömyyseläkkeeseen jolloin eläke leikkautuisi vähitellen saataisiin mahdollisimman pian eduskunnalle jo ensi vuoden alussa

arvoisa puhemies

nuorten syrjäytyminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma

huoleni ei siinä mielessä koske niinkään etsivän työn määrärahoja jotka todennäköisesti näillä jo tehdyillä päätöksillä tulevat olemaan riittävällä tasolla mutta tosiasia on se että meillä ei ole riittävästi työpajapaikkoja niille nuorille joita löydetään nyt etsivän nuorisotyön kautta

arvoisa puhemies

sen keskustelun pohjalta mitä esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiasta käytiin minunkin käsitykseni tästä on se että kysymyksessä ei ole niinkään perustuslaillinen kysymys kuin se että liikaa kerätyt varat palautetaan oikeudenmukaisesti näille työnantajille joilta ne on kerätty

eli miten ministeri aikoo ratkaista sen että todellakin meillä on tarjota palveluita niille nuorille jotka etsivän työn kautta löydetään

edellisen suuren verovälttelyvyyhdin paljastaneen lux leaks tietovuodon jälkeen viime syksynä euroopan parlamenttiin perustettiin vihreiden aloitteesta erityisvaliokunta tutkimaan verotuksen porsaanreikiä

tällöin suomi kuului niiden maiden joukkoon jotka eivät antaneet asiakirjoja näiden verotuksen porsaanreikien tutkimiseksi tai paljastamiseksi minulla on tässä lista näistä maista

uuden lain on kuitenkin tarkoitus tulla voimaan jo parin viikon kuluttua mutta tästä huolimatta valtakunnassa vallitsee täysi epäselvyys siitä voiko freelancer luottaa jatkossa siihen että hän tulee saamaan työttömyysturvaa tilanteessa jossa hänen yrittäjyytensä on vain sivutoimista

mutta olen toki hyvin iloinen jos kanta nyt on muuttunut ja kannustan todellakin suomen hallitusta kulkemaan tähän suuntaan

eli kysymykseni kuuluu tullaanko työ ja elinkeinoministeriössä huolehtimaan siitä että kahden viikon aikana ohjeistukset te hallinnolle laitetaan siihen kuntoon että jatkossa freelancerit voivat luottaa siihen että tulevat oikeudenmukaisesti kohdelluiksi työttömyysturvassa

arvoisa puhemies

sen vuoksi eläkeiän nostaminen on erittäin tärkeää

arvoisa ministeri virkkunen

yliopistojen sivistystehtävä on asia joka huolestuttaa minua kovasti erityisesti tässä taloustilanteessa

mutta vaikka eläkeikä nousisi niin se ei auta yhtään niitä nuoria jotka tällä hetkellä jäävät työelämän ulkopuolelle sen vuoksi että eivät valmistu peruskoulusta tai putoavat koulutusjärjestelmän ulkopuolelle toisella asteella

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja mustajärvi otti esille hyvin tärkeän kysymyksen elikkä nämä inhimillisesti hirveän ikävät takaisinperintätilanteet ja kysyi onko kelan valtuutettujen keskuudessa tai valiokunnassa ollut asiasta keskustelua

luin vastikään lehdestä että opetusministeriö on pyytänyt eri yliopistoilta esityksiä siitä miten yliopistot itse voisivat ikään kuin tehostaa toimintaansa tai mistä tutkimuksen aloista ne mahdollisesti voisivat luopua

hallitus on sitten yrittänyt löytää sellaisen verovähennysmallin joka olisi oikeudenmukainen ja järkevä ja tasapainoinen ja nimenomaan tasoittaisi kaikkein pienituloisimpien perheiden tilannetta

silloin kun kesällä kuultiin salon uutisesta niin sekä työministeri lindström että pääministeri sipilä pohdiskelivat julkisuudessa voitaisiinko esimerkiksi ansiosidonnaista uudistaa sillä tavalla että se sallisi tämmöisen yrittäjämäisen työnteon elikkä ansiosidonnainen uudistettaisiin ikään kuin toimimaan starttirahan tapaan

kiitos ministeri hyvästä vastauksesta

esimerkiksi suomen journalistiliitto toi esille valiokuntakuulemisessa sellaisen esimerkin että itsensä työllistävä toimittaja oli tehnyt kuukaudessa vain kolmen tunnin ajan toimittajan työtä ja oli kuitenkin tullut tulkituksi päätoimiseksi yrittäjäksi

on paljon puhuttu siitä että saisimme tällä hallituskaudella käsittelyyn opiskelija ja oppilashuoltolain joka esimerkiksi parantaisi psykologipalveluiden saatavuutta oppilaitoksissa

olen itse aivan tuore kelan valtuutettu joten en osaa sanoa mitä tästä aikaisemmin on keskusteltu mutta ainakin valiokunnassa on kiinnitetty asiaan huomiota

nyt kun taloustilanne on todella huono ja yliopistoilla on painetta kerätä nimenomaan sellaista rahoitusta joka ikään kuin suuntautuu semmoisille aloille joissa ne voivat saada ikään kuin myös lyhytaikaisia tai lyhyemmän aikavälin voittoja tehdä uusia innovaatioita niin miten tällaisessa tilanteessa kannetaan täältä käsin vastuuta siitä että yliopistot pystyvät huolehtimaan myös tästä sivistyksellisestä tehtävästä ettei jätetä retuperälle sellaisia esimerkiksi humanistisia aineita tai yhteiskunnallisia aineita joiden olemassaolo on kuitenkin hyvin tärkeää tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta

eläkkeensaajien asumistuen lakkauttaminen olisi pudottanut kymmeniätuhansia suomalaisia valmiiksi pienituloisia eläkkeensaajia köyhyysrajan alapuolelle mikä kävi ilmi kun vihreä eduskuntaryhmä pyysi eduskunnan tietopalvelulta laskelman siitä miten hallituksen aikomat erilaiset toimenpiteet kohdistuvat nimenomaan eläkkeensaajiin joista monet ovat kuten totesin pienituloisia

tästä mallin monimutkaisuudesta ja epäreiluudesta on tässä salissa käytetty lukuisia puheenvuoroja joten ei siitä sen enempää mutta tässä kohtaa mielestäni on rehellistä myöntää se että tämä kompensaatiomalli on niin monimutkainen ja epäonnistunut että kaikkein viisainta olisi hallitukselta perua alkuperäinen lapsilisäleikkaus

ja nyt kun valtiovarainministeriössä valmistellaan tätä kansallista tulorekisteriä on toivottavaa että se tulee vähentämään tämmöisiä ikäviä takaisinperintätilanteita kun rekisteriin kertyy tieto paitsi kansalaisten etuuksista niin sitten myöskin heidän tuloistaan

tällaisia tapauksia on valitettavasti hyvin paljon ja tästä syystä freelancerit usein eivät uskalla jos ovat ansiosidonnaisella ilmoittautua työttömäksi koska pelkäävät menettävänsä työttömyysturvan

missä viipyy lainvalmistelu tämän mielestäni erittäin hyvän idean osalta jota me vihreätkin olemme edistäneet ja mitä kuuluu hallitusohjelmaan kirjatulle perustulokokeilulle

ministeri lindström totesitte että hallitus aikoo muuttaa passiivituen aktiivitueksi ja viikko sitten kyselytunnilla kerroitte että hallitus aikoo muuttaa työmarkkinatuen käyttöä sillä tavalla että sen turvin olisi mahdollista aloittaa yritystoimintaa sikäli kun oikein muistan

tiedämme sen hyvin että oli ensin tämmöinen valtiontalouden säästöohjelma jonka avulla on leikattu henkilöstöstä ja hallinnosta ja viime kaudella ja sitä edellisellä kaudella on leikattu yliopistoilta

olette puhuneet paljon siitä että suomessa voitaisiin sosiaaliturvaa kehittää siihen suuntaan että ihminen uskaltaisi siirtyä pelotta palkkatyöstä yrittäjyyteen ja päinvastoin ja sosiaaliturva seuraisi liukuvasti perässä

nyt vietetään lasten oikeuksien viikkoa ja monet järjestöt ovat ilmaisseet huolensa siitä miten hallituksen monet esitykset säästöt tulevat lisäämään lapsiperheköyhyyttä ja lasten eriarvoisuutta

tällöin etuudet voivat elää samassa tahdissa tulojen kanssa jolloin sitten toivottavaa olisi että esimerkiksi juuri opiskelijoiden tai eläkeläisten ja muidenkin kansalaisten kohdalla sitten vältyttäisiin takaisinperinnältä

mutta hyvä hallitus se mitä te nyt teette on se että te aiheutatte suomalaisille yliopistoille suurimmat yt neuvottelut kuin niissä on koskaan ollut itsenäisen suomen aikana

eikä laskelmassa ole vielä voitu huomioida hallituksen uhkaamia lääke ja matkakorvausten heikentämisiä

muistan myös pääministeri sipilä samoin kuin te itse olette monta kertaa todennut että ansiosidonnaista pitäisi muuttaa sillä tavalla että sen turvin ihmisen tulisi olla mahdollista aloittaa yritystoimintaa elikkä se toimisi kuin starttiraha

meillähän itsensä työllistävien määrä jatkuvasti kasvaa kun yritykset sanovat irti henkilöitä ja sitten palkkaavat nämä samat ihmiset toimeksiantosuhteessa takaisin

kysynkin edellä sanottuun viitaten aikooko hallitus nyt tehdä laskelman ja vaikutusarvioinnin siitä miten sen erilaiset lakiesitykset ja säästöt kohdistuvat nimenomaan lapsiin lapsiperheisiin yhteiskunnan heikoimpiin ja miten tulette toimillanne lisäämään lapsiperheköyhyyttä

muistutan myös että nykyäänhän ongelma on se että yhä useampi putoaa ansiosidonnaiselta peruspäivärahalle ja peruspäivärahalta on hirveän vaikeaa enää sitten ponnistaa työelämään kun työttömyysjaksot pidentyvät

ja kun ottaa huomioon että korkeatasoinen opetus ja tutkimus ja innovaatiot ovat kuitenkin se jolla pieni suomi voi maailmalla pärjätä niin täytyy sanoa että hallitus ei tee tässäkään kohtaa säästöistään vaikuttavuusarviointia

eläkkeensaajien asumistuen leikkaus ei koske vain ikääntyneitä vaan myös suurta joukkoa työikäisiä työkyvyttömyyseläkkeellä olevia

te syöksette suomen luokkayhteiskunnaksi ja viette meiltä edellytykset pärjätä kansainvälisillä markkinoilla

arvoisa puhemies

vammaisia pitkäaikaissairaita ja nuorena mielenterveyssyistä eläkkeelle jääneitä jotka jo nyt elävät kädestä suuhun ja joista köyhyystutkijat ovat pitkään olleet huolissaan

sanoin että silloin kun hallitus päätti tästä lapsilisäleikkauksesta me vihreät olimme sitä mieltä että leikkaukselle pitää etsiä mahdollisimman hyvä kompensaatiomalli joka auttaa erityisesti pienituloisten lapsiperheiden asemaa

työttömyyden vähentämiseksi on todellakin keskeistä nostaa työttömyysastetta ja siinä mielessä ajattelisin että näin pahassa työttömyystilanteessa ei niinkään tarvita uusia sanktioita työttömille kuin mahdollisuuksia tarttua työtilaisuuteen

todella kummalliselta tuntuu tämä keskustelu täällä

tässä suhteessa esimerkiksi työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen tai esimerkiksi opposition eilen ehdottama kaikkein pienimpien tulojen verovähennys ovat erittäin tärkeitä keinoja

tässä salissa on käyty lukuisia keskusteluja siitä millaisia väliinputoajia tämä malli jättää niiden välille jotka saavat toimeentulotukea ja niiden välille jotka ovat pätkätyöntekijöitä muuten pienituloisia jotka eivät toimeentulotuen piirissä ole

viime syksynä selkeästi hallituksesta ilmaistiin että tämä esitys on nyt kuollut ja kuopattu ja sitä ei enää tuoda ja kyllä minusta vaikuttaa siltä että hallitus nyt puhuu osatotuuksia esitellessään tätä lakia sillä on kuitenkin niin että vaikka suomalaisille ei olla sallimassa hallintarekisteröintiä poistamalla koko hallintarekisteröinnin kielto niin kuitenkaan suomi ei edellytä nykyisen suoran omistuksen järjestelmämme jatkumista minkä kuitenkin voisimme tehdä

arvoisa puhemies

pääministeri totesi etteivät nämä säästöt välttämättä johda oppilaitosten tai koulujen sulkemisiin mutta valitettavasti opiskelijajärjestöt oaj ja erilaiset asiantuntijatahot ovat olleet kyllä tästä eri mieltä ja arvioineet että nämä leikkaukset johtavat aika mittaviin toisen asteen koulutusverkon karsimisiin

tosiaankin vihreät ovat esittäneet semmoista perustulomallia joka korvaisi kaikki nykyiset vähimmäisetuudet kuten työttömien perusetuudet ja vanhempainpäivärahat työttömyysrahan ja niin edelleen

ajattelen myöskin että kunnat tarvitsevat uusia työllistämisen välineitä

tämä kysymys herätti hyvin paljon keskustelua viime kaudella myöskin sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja täytyy sanoa että kyllä kannoimme huolta siitä miten apua tarvitsevien pienituloisten kansalaisten moninaiset asiat tulevat sitten tulevaisuudessa hoidetuiksi kun toimeentulotuen perusosa siirtyy kelaan

hallituksen kotouttamisohjelmassa on erittäin hyviä esityksiä mutta valitettavaa on se että hallituksen kova politiikka erityisesti leikkauspolitiikka toimii monella tavalla näitä hyviä tavoitteita vastaan

eli tilannehan on siis nykyään sellainen että jos saa työttömyysturvaa niin voi olla sellaisessa tilanteessa jossa satunnaista lyhyttä työkeikkaa muutaman tunnin työkeikkaa ei kannata ottaa vastaan koska se voi ikään kuin pudottaa ihmisen ja hänen perheensä sosiaalietuuksien ulkopuolelle

nythän meillä on erilaisia kuntakokeiluita työttömyyden vähentämiseksi ja miksemme miettisi ensi kaudelle esimerkiksi tämmöistä perustulokokeilua

arvoisa puhemies

valiokunta lausui tuolloin että me pidämme välttämättömänä sitä että seurataan sitä saavatko henkilöt tulevaisuudessa sitten riittävästi tätä sosiaalista tukea kelan ja sosiaalitoimen yhteistyönä

jatkuvasti tulee tietoa siitä että palveluita on siirretty sähköisiksi ja ne eivät toimi

ja se on tietysti vaarallinen tilanne esimerkiksi semmoisessa tapauksessa jossa on vaikka kolmen lapsen yksinhuoltaja jonka täytyy kantaa vastuuta siitä että pystyy ostamaan seuraavalla viikolla puuroa pöytään

avoimuus vähenee

miksi te ajatte tällaista esitystä

sen sijaan olen hyvin iloinen siitä että opetus ja kulttuuriministeri sanni grahn laasonen on eilen julkistanut sen että hän käynnistää toimenpideohjelman vihapuhetta ja rasismia vastaan

nuorisotakuu ei toimi sen vuoksi että nuoret eivät edes pääse tapaamaan te toimiston virkailijaa ja eivät saa lakisääteistä työttömyysturvaakaan ajoissa

arvoisa herra puhemies

pääministeri sipilä kuulosti hyvin toiveikkaalta siinä että kilpailukyky sopimus oli

on tullut aika puhua siitä miten hallitus kohtelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia sillä hallitus on tehnyt arvovalinnan jota oppositio ei voi hyväksyä

ja me vihreät ajattelemme näin että onhan se nyt aina parempi että ihminen pystyisi tienaamaan sen sosiaaliturvan päälle sen verran kuin pystyy ja on mahdollista tehdä töitä

hallituksen kärkihankkeena kuitenkin on ollut nuorten syrjäytymisen vähentäminen ja nuorisotakuu

palo olisitte saamassa kilpailukykysopimusta maaliin mutta kaikkihan me tiedämme että sitä tuskin tulee ellei hallitus toteuta pieni ja keskituloisille suunnattuja verohelpotuksia

ja sinne lakiinhan kirjattiin kyllä näitä menettelyitä kuinka henkilöt jotka toistuvasti tai pitkäaikaisesti tarvitsevat tätä toimeentulotuen tukea että kuinka kuinka ja toimeentulotukea sitten jatkossa saavat kaiken sen moninaisen avun jota tarvitsevat sosiaalitoimesta

kysyisin työministeri ihalaiselta oletteko kiinnittäneet tähän huomiota ja toisaalta myös mitä aiotte tehdä itsensä työllistävien aseman parantamiseksi tällä hallituskaudella

olemme todenneet että lasten oikeus varhaiskasvatukseen on eräs merkittävä tapa ehkäistä syrjäytymisen riskiä pitää kaikki lapset mukana ja tasata lasten välisiä hyvinvointieroja

ja muistelen myös että hallitusohjelmassa on sitouduttu lukiokoulutuksen kehittämiseen

sipilän hallitus kasvattaa köyhyydessä elävien vanhusten sairaiden ja vammaisten määrää täysin piittaamatta seurauksista ja inhimillisistä kärsimyksistä

toivoisin että niin oikealla kuin sitten demareissa lakattaisiin syyllistämästä työttömiä siitä että he ovat semmoisessa tilanteessa että työnteko jostain syystä ei ole mahdollista nykyisen lainsäädännön puitteissa

erityisesti tällaisina vaikeina aikoina kun työttömyysluvut ovat korkeita ja tehdään vaikeita leikkauksia usein käy niin että nimenomaan yhteiskunnan heikompiosaiset ja vähemmistöt joutuvat kärsimään aivan syyttä siitä että viha kauna katkeruus kääntyvät heitä vastaan

miten tämä sopii yhteen sen kanssa

nyt hallitus on kuitenkin rajaamassa lasten päivähoito oikeutta vastoin asiantuntijoiden suosituksia

mutta tätä on todellakin tarpeen seurata

siksi vihreät vasemmistoliitto sosialidemokraatit ja kristillisdemokraatit ovat jättäneet hallituksen vastattavaksi välikysymyksen eläkkeensaajien aseman kurjistamisesta

esimerkiksi kirjastonhoitajat ja päiväkotien työntekijät menettävät tuhansia euroja vuodessa niiden maksujen ja leikkausten johdosta joita te suuntaatte näille ihmisille

ja juuri tästä syystä olen vilpittömän iloinen ja haluan koko vihreän eduskuntaryhmän puolesta ilmaista lämpimän kiitoksemme siitä että olette tarttuneet vihapuheeseen ja rasismiin vakavasti

esimerkiksi helsingissä ja tampereella ei aiota rajata lasten oikeutta päivähoitoon juuri siitä syystä että sillä on merkittävä syrjäytymisriskiä vähentävä vaikutus